arvoisa ministeri häkämies mitä te oikein aiotte tehdä

missä tilassa euroopan unioni ja euroopan keskuspankin järjestelmä tällä hetkellä oikein loppujen lopuksi ovat

oli arsenal oli roskapankkia ja muuta joilla me koetimme omin voimin tätä asiaa hoitaa

arvoisa puhemies

biotalous ja metsään liittyvät asiat ovat suomen tulevaisuus ydinvoima on välivaihe

tässä mielessä onneksi tätä oppia on viety myös euroopan unionin suuntaan ja siitä pienenä yksityiskohtana se että jos annetaan velkaa pitää olla myös vakuudet

työterveyshuolto toimii mutta työikäisiä ihmisiä on työterveyshuollon ulkopuolella työttömyyden tai työkyvyttömyyden takia

eduskunnassahan talousarvio lähetetään lausunnolle muihin valiokuntiin ja tässäkin tapauksessa olisi kyllä pitänyt lähettää tämä muun muassa talousvaliokuntaan lausunnolle

tämä palkkioasiahan työeläkeyhtiöitten osalta kuuluu finanssivalvonnalle ja finanssivalvontaa taas valvoo eduskunnan pankkivaltuusto jossa on hyvin ketterä aktiivinen valvoja ben zyskowicz joka voisi nyt tähän asiaan sieltä kauttakin yrittää puuttua

tämän takia niin euroopan unionissa kuin muuallakin kadehtien katsotaan tätä suomen energiapalettia ja minusta se nyt toimii tämänkin hallituksen esityksen valossa hyvin

lisäksi eläkkeellä olevat ja muut työelämän ulkopuoliset mutta myös lukuisat pienyrittäjät kuuluvat terveyskeskuksille

sote uudistuksen tärkeä tavoite on saada terveyskeskukset toimimaan niin että kansalaiset pääsevät hoitoon nopeasti ja että terveyskeskukset pystyvät hoitamaan potilaat kuntoon

mutta pyysin tämän puheenvuoron erityisesti siksi että ei kovin helposti mikään muutu

oletteko te valmis nyt siihen kun nämä selvitykset valmistuvat keväällä että te tulette budjettiriihessä elokuussa tuomaan ne esitykset siitä millä tavoin te pääomaverotusta korotatte millä tavoin te menettelette yritysverotuksen kanssa millä tavoin pienten sosiaaliturvaetuuksien verotuksen kanssa ja millä tavoin te keräätte nämä kaikki yhteen

mutta meidän pitää yhdessä näyttää löytää sellaisia ratkaisuja jotka tukevat koko suomea mutta tukevat myös koko valtakuntaa kaikkia maakuntia niin että niitten parhaat energialähteet ja paras osaaminen tulevat hyvin esiin

täällä pääministeri vastasi siihen mitä edellinen pääministeri kysyi

sote uudistus luo osaltaan terveitä kuntarakenteita

tässä on nämä edellytykset laitettu siihen että pitää myydä sellaiselle taholle että työpaikat säilyvät suomessa toisin sanoen muun muassa valmistevero joka on suomalaisten suosima vero teollisuudelle jää tänne suomeen

sosialidemokraateille on tärkeää koko kansan sivistys ja koulutustason kohottaminen

olemme kehittäneet koulutusjärjestelmää niin että jokaisella suomessa asuvalla on mahdollisuus koulutukseen

ja sitten on se että valtio on omistajana ihan niin kuin metsossa stora ensossa teliasonerassa vähintään niin että se pystyy saamaan ylimääräisen yhtiökokouksen kasaan

ruotsissa on tullut erityinen vero pankeille tällainen veron luonteinen maksu

mutta kaiken kaikkiaan olennaista on se että on toki monilla paikkakunnilla tehty hyvää työtä mutta jos ajatellaan sitä haastetta mikä meillä on edessä uuden yritystoiminnan ylös nostamiseksi niin nämä konstit mitkä meillä ovat tähän asti olleet käytettävissä eivät riitä

opintotukijärjestelmän uudistaminen tukee tätä kehitystä

suomalaiset pääsisivät altian omistajiksi ja niin tälläkin tavoin koskenkorva säilyttäisi edelleen kansansuosion

mutta olisin kysynyt nytten sitä kun euroopan unioni on tässä hyvin avainasemassa millä tavoin saadaan mukaan ne maat jotka eivät ole euron jäseniä

tämä on kuitenkin yhteinen ongelma tämä tulevaisuus meidän pitäisi keskustella nyt tulevaisuudesta millä tavoin eurooppa nousee millä tavoin suomi nousee ja siinä tarvitaan paitsi euromaita myös euron ulkopuolisia maita

sasille todennut sen että en itse ole katsonut että sitra olisi sellainen jossa tehdään oppositiohallitus politiikkaa vaan olemme yrittäneet nämä omat ehdotuksemme tuoda hallituksen osalta hallituksessa ja taas sitran osalta niin että oltaisiin mahdollisimman yksituumaisia

oppositio olisi mieluummin korottanut arvonlisäveroa nostanut eläkeikää ja leikannut enemmän

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä mitä täällä puheenjohtaja guzenina richardson totesi ja samaa mieltä myös siitä mitä minusta edustaja kanerva täällä viitoitti

se mitä puhuin näistä ehdotuksista tarkoitti ennen kaikkea sitä että kun olemme kutsuneet asiantuntijoita muun muassa juuri innovaatioselonteon yhteydessä niin yksi ongelmahan oli se että asiantuntijoina olivat ne jotka olivat tehneet tämän innovaatio ohjelman

kyllä meidän pitää saada ilmapiiri ja olosuhteet sellaisiksi että tämä diplomaattinen tie niin etyjin puitteissa kuin muutoinkin vahvistuu ja ennen kaikkea eurooppalainen osallistuminen olisi vahvempaa kuin tällä hetkellä

vienti on romahtanut matkailuorganisaatio mek on ajettu alas ja ainoa tällainen joulun alla tapahtuva liike on se että te lähettelette tai kuka nyt sitten lähettääkään matkalaukkuja ympäri maailmaa

onhan se noloa että venäjä ja yhdysvallat käyvät keskustelua siitä miten euroopan sydämessä oleva kriisi ratkaistaan

lentoliikenne on todellakin kokonaisuus ja toivoisi että hallitus kykyjensä mukaan koettaisi paneutua siihen että me saisimme finnairista sen mikä se aikanaan on ollut

hallitus tässä ensimmäisessäkin osassa vitkutteli pitkään ja kun se toi tämän esityksen niin siinä ei ollut tätä rekisteröintiä

mitä valtio aikoo tehdä sen suhteen että elinkeinoelä mä verosuunnittelijat yksityiset sijoittajat jopa syyttäjälaitoksen rahanpuutteen vuoksi vapaalla jalalla kulkevat rikolliset eivät rakasta valtion tuloja

onko nyt niin että hallitus todella haluaa että finnair säilyy suomalaisena valtion omistamana yhtiönä jossa on tyytyväinen henkilöstö ja tyytyväiset asiakkaat

täällä tuodaan esille että on velkaneuvontaa kääntykää niiden puoleen mutta arvoisat ministerit siellä on hirveät jonot

te ette ole myöntäneet päinvastoin kuin me olemme esittäneet määrärahoja ette velkaneuvontaan ettekä muutoinkaan näihin toimenpiteisiin

tätä kautta vasten meidän pitäisi päästä siihen tilanteeseen että saataisiin tämä viennin ehtyminen kääntymään viennin lisäämiseksi

se mikä minua tässä nyt edelleen häiritsee on se että tällaiseen rahan lainaamiseen käytetään erilaista organisaatiota kuin ihan normaaliin rahan lainaamiseen jota tämäkin on

tässä mielessä tietysti ymmärtää täällä puolustusministerin hermostuneisuuden siitä että kun muut ministerit eivät tee mitään niin hän sitten ilmoittaa omana toimenpiteenään että nyt pitää saada sellainen konkurssijärjestely että saadaan henkilöt konkurssiin tai yritykset konkurssiin

samaten työpaikkoja pitäisi saada lisää työllisyysastetta pitäisi saada kohotettua ja pitäisi löytää sitten nämä kohtaantumiset

esimerkkinä voidaan ottaa ruotsi

finanssivalvonta valvoo suomessa rahan lainaamista enkä ymmärrä sitä miten tästä tulee jollakin muulla tavoin erilainen

on se koulutuksen osalta opiskelun osalta tai missä tahansa niin tämä kohtaantuminen puuttuu ja se on minusta nyt yksi valtion tärkeitä asioita että se tapahtuu ja koskee myös koko suomea

amerikassahan tämän tyyppinen järjestely on olemassa jossa henkilökohtainen konkurssi on mahdollista sillä tavoin että oma asunto jää sen ulkopuolelle

suomalaisetkin ovat uskollisesti maksaneet sähkölaskussaan suoraan ruotsin valtion budjettiin vuosikausia kun sähköyhtiöt myivät itsensä vattenfallille

tämä on tärkeä asia mutta tästä on nyt käynyt ilmi että hallitus ei tässä asiassa ole näköjään etenemässä että tässä

näissä kaupoissa on periaatteena ollut se vaikka tässä nyt sitten energiamarkkinavirasto pystyy säännöstelemään että yritetään ottaa se kauppahinta pois asiakkaalta mahdollisimman nopeasti eli nostetaan hintoja niin paljon kuin se on mahdollista

eli kyllä tämä on ihan selkeätä pankkitoimintaa jossa pitäisi soveltaa ihan samanlaisia säännöksiä ja niin että myös finanssivalvonta valvoisi tätä koska nämä yleensä liittyvät kyseisen henkilön kokonaislainakustannuksiin jotka ovat siinä pankissa

kuinka paljon tähän uusiutuvaan ympäristö ja energiateknologiaan on pantu niin että se olisi myös suomen seuraava tärkeä vientipylväs

arvoisa puhemies

silloin kun ammattikorkeakoulu uudistus tehtiin siinä yhtenä perusajatuksena oli se että ammattikorkeakouluja perustetaan sinne missä maakunnassa ei ole niin sanottua omaa yliopistoa

haluan puuttua tähän kilpailuun puuttumiseen siihen että jos suomessa on sitten kysymyksessä elintarvikeala metsäteollisuus tai niin kuin nyt sitten tässä tapauksessa maarakennus mihin jos siinä ei nämä yritykset näiden yritysten johto sopii yhteen audiin niin se ei ole mitään kilpailua

tällä perusteella muun muassa lahti mikkeli pori ja seinäjoki saivat omat ammattikorkeakoulut ja niille on yhteistä se että siellä on myös nämä niin sanotut yliopistokeskukset

monissa maissa kuten saksassa on vahvat hallintoneuvostot joilla on todella päätösvaltaa ja saksa minusta taloudellisesti menestyy erittäin hyvin

ottamalla huomioon energian tarpeen kotimaisuusasteen rakentamisen osaamisen niin kuin nähdään tässä nykyisessä laitoksessa osaamista tarvitaan vai millä perusteilla

näinhän oli suomessakin ennen ja silloin valtionyhtiöt nousivat sellaiseen merkitykseen että se alkoi kiinnostaa näitä yksityisiä omistajiakin

ja kuinka tämä asia tuodaan myös eduskunnan tietoon jotta me tiedämme etukäteenkin sen millä pelisäännöillä tämän vanhentuneen lain pohjalta aiotaan nämä asiat käytännössä ratkaista ja mikä on aikataulu

viime eduskunnassahan nimenomaan päätettiin yksimielisesti kun fortum jaettiin fortumin sähköpuoleen ja sitten neste oiliin niin siinä yhteydessä kaikki hallituspuolueet ja myös silloin oppositiossa oleva kokoomus olivat sitä mieltä martin saarikangas ja jere lahti vuorineuvostaso että näissä asioissa kun se on yhteiskunnan kannalta tärkeätä se on turvallisuuden kannalta tärkeätä ja huoltovarmuuden kannalta tärkeätä on tärkeätä että hallintoneuvostot ovat mukana tässä päätöksenteossa

tämän takia minusta olisi tavattoman tärkeätä että tämä esitys hylätään niin kuin sosialidemokraatit talousvaliokunnassa tekivät ja myös valtiovarainvaliokunnassa kaikkien näiden kolmen yhtiön destian raskoneen ja labtiumin osalta

eli jossakin vaiheessa on menty pieleen

nyt kun tätä puretaan täytyy muistaa se peruslähtökohta että ammattikorkeakoulu on ollut erittäin tärkeä näitten maakuntien veturi ja se täytyy yhdistää niin elinkeinoelämään kuin muuhun opetukseen perusopetukseen ja muihin

me tarvitsisimme ihan uudenlaisia innovaatioita ja tässä suhteessa kysynkin miksi tämä solidium jätettiin käyttämättä

tämä olkoon nyt sitten johtotähtenä vai mitä ministeri gustafsson

ei mikään ole tässä suhteessa poistunut mutta mikä on hallitusten asema miten hallituksissa käydään kokouksissa niitten isojen palkkioitten osalta ja mitkä ovat ne sidonnaisuudet joita hallituksen jäsenillä on

se on verrattavissa valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksiin

talousvaliokunta toteaa että esitetty tukijärjestelmä muodostaa yhden keskeisen osan uusiutuvan energian lisäämisen edistämiskeinoista

viimeksi kävi ilmi ministeriön pääluokkaa käsiteltäessä tämä uusi kuu tai uusi vaan merkittävä asia joka on olemassa se että vienti on romahtanut

järjestelmä on pyritty luomaan mahdollisimman markkinaehtoiseksi ja muut edistämistoimenpiteet kuten päästökauppajärjestelmän huomioon ottavaksi

hallituksella ei ole kokonaiskuvaa siitä mitä pitäisi tehdä

se vetoaa verohelpotuksiin ja tämän tyyppisiin asioihin mitä se on parin vuoden aikana tehnyt mutta tähän asiaan ei ole puututtu

kysymyksenasettelu tässä alkuperäisessä kysymyksessä oli ihan oikea mutta sitten kun tullaan näihin tuloksiin joita euroopan unioni ja euroopan keskuspankki ovat saaneet aikaiseksi oli tietysti hyvä että pyritään siihen että lainojen korot alenevat sen takia koska satoja miljardeja on kylvetty ympäri eurooppaa pankeille jotta niiden taloudellinen tilanne olisi hyvä

puuttuu innovaatioita puuttuu vähän niin kuin ministerin puheestakin puuttuu myös innokkuutta tehdä asioitten hyväksi

arvoisa puhemies

sitten sekin mikä tuolla maakunnissa on tehty työllisyyden hoitamiseksi niin nyt suuret kaupungit pelätessään näitä sakkomaksuja pakenevat toista tietä

on erittäin hyvä että eduskunta on keskustellut näin vakavasta ja tärkeästä asiasta ja on nyt toivottavaa meidän kaikkien kannalta erityisesti näitten reumapotilaitten ja heidän läheistensä kannalta että tämä asia saadaan nyt yhdessä kuntoon

lähtökohtana tulee olla että tukijärjestelmän kattama uusiutuvan energian tuotanto on kannattavaa viimeistään määräajan päätyttyä

tämä on tietysti aika outo tilanne että esittelypuheenvuoron piti sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja tässä keskustelu käydään tämän perusteella mutta osoittaa vaan sitä hallituksen ylimielisyyttä

euroopan unionin valtiontukisäätely asettaa tukijärjestelmälle tiukat raamit

muutimme sitä siihen suuntaan että näitä muitakin kuin viinaa ja olutta suomessa juotaisiin eli viinejä ja myös teimme lakiin siiderin

esitetystä järjestelmästä on pyritty tekemään euroopan unionin valtiontukisääntely huomioon ottaen mahdollisimman yksinkertainen ja kustannustehokas

samaan aikaan kun jouduin käymään tuolla ulkopuolella näin että valtiovarainministeri katainen istuu tuolla kahvilassa

jo aikoja sitten sosialidemokraatit esittivät että näissä kysymyksissä pitäisi tehdä jotain mutta hallitus on venyttänyt tätä asian esilletuloa kunnallisvaalien yli mitä pidän kyllä siinä mielessä vastuuttomana että näin ei saa tehdä

tämän vuoksi on lähdetty muun muassa siitä ettei käytettyjen voimalaitososien kierrättäminen ole sallittua ettei biokaasulaitosten tariffitasossa voida ottaa huomioon niin sanottua porttimaksua ja että syöttötariffijärjestelmään pääseminen edellyttää mahdollisten investointitukien takaisin maksamista

tämä on osoitus siitä millä tavoin tähän vakavaan asiaan valtiovarainministeri suhtautuu kun ei ole täällä parlamentin täysistunnossa esittelemässä omaa asiaansa

sitten olisin todennut näistä tutkimuksista sen että ainakin aikaisemmat tutkimukset hyvin osoittivat että hinnan vaikutus kesti noin kolme kuukautta

arvoisa puhemies

mutta toivotaan että hallituksen paketti tuo jotain sillä nyt esimerkiksi valtion omistajapolitiikassa stora ensolla joka muun muassa kemijärven tehtaan kannattavan tehtaan lopetti on nyt siellä puuta vaikka kuinka paljon jopa kuulemma ruotsiin myytäväksi

mutta mitä tulee sitten tähän elinkeinoelämään niin jokainen joka nyt tuntee vähän tätä energiapolitiikkaa tietää sen että tässä on kysymys kunnallisista energiayhtiöistä jotka niin kuin sanoin laittavat sen hintoihin tai jos eivät laita on se helsingin energia lahden energia vaasa jyväskylä tai minkä tahansa se tulee vähentämään niitten budjetteja joista suurin osa on sosiaali ja terveysturvaa kunnissa tai koulutusta

toimeentulomenojen kasvu osoittaa sitä että hallitus ei ole eläkkeisiin työttömyysturvaan ja lapsiperheisiin panostanut riittävästi vaan yhä enemmän joudutaan näihin turvautumaan

kysyn nyt teiltä ministeri risikko

voitteko te nyt todeta yhteenvetona että te ryhdytty kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin että tämä konkurssi vältetään niin että asiat ovat selviä maanantaina ja raha löytyy

sitten tästä valistuksesta

olen minäkin sitten tyytyväinen tähän äkillisen rakennemuutoksen rahojen lisäämiseen kunhan hallitus nyt nopeasti tekee heinolan seutua koskevan myönteisen päätöksen

nämä kaikki asiakohdat olivat talousvaliokunnassa ja asiantuntijoitten esityksissä kovasti esillä ja käytiin ministeriön edustajien kanssa keskustelua siitä oliko aikataulu tässä liian tiukka olivatko ministeriön resurssit riittävät tekemään tästä ehdotuksesta paremman kuin tämä lopputulos soveltamisalaltaan on

se on minusta erittäin tärkeä asia että sitä edelleenkin jatketaan

mutta lopuksi ottaisin esille tämän alkoholin hinnan vaikutuksen indekseihin

mutta ottaisin esille täällä myös solidiumia koskevan esityksen jossa on aika heppoiset perusteet tämän osalta mitä aiotaan tehdä

mutta tämän teollisuuspolitiikan paikkaamiseksi joka nyt sitten on monella paikkakunnalla epäonnistunut meillä on nämä niin sanotut vanhat konstit olemassa

nythän tämäkin asia on tuotu tässä vaiheessa jo koska tiedetään että eläkeindeksit on kohta laskettu ja esimerkiksi eläkkeitten indekseihin vaikuttaa alkoholi liian suuresti koska se vaikuttaa yhtä paljon kuin terveysmenot ja kuitenkin nyt eläkeläisistäkin suurin osa tai sanotaan että ainakin huomattava osa on sellaisia jotka eivät juo alkoholia lainkaan

näistä menee aina kotitalouksien maksettavaksi tämä paketti joka samalla on ollut lähtökohtaisesti kansaneläkkeen sosiaaliturvan vähentämistä joka nyt menee täysin valtion budjettiin

jo vuosi sitten esitimme sosialidemokraattien taholta että elisaan pitää ottaa vahvempi ote

nyt ollaan lähdössä liikkeelle tämän yhteisen turvallisuuden näkökulmasta ja se on täysin hyvä että nyt sitten edes vuosi sen jälkeen kun me viime syksynä esitimme että pitäisi käydä perusteellinen keskustelu mitkä ovat meille elintärkeitä alueita niitä on muitakin kuin ne mitä oli valittu nämä kolme valtion pörssiyhtiötä niin nyt tullaan sitten keskustelemaan tästä

edellä esimerkkeinä mainittujen muutosten salliminen edellyttäisi eun valtiontukisääntöjen mukaisesti tavoitehinnan ja muuttuvan tuotantotuen tason porrastamista mikä puolestaan tekisi järjestelmästä monimutkaisemman ja samalla hallinnollisesti raskaamman ja kalliimman